tämä on mielenkiintoinen tilanne valtion budjettirahoituksen kannalta sillä lain käytännön toteuttaminen nielee runsaasti varoja varsinkin alussa

kun valtion budjettiesitys ensi vuodelle on jo annettu ja jos tämän eduskunnan enemmistö lain jostain ihmeellisestä syystä hyväksyy miten ja mistä lain voimaantulon myötä jo ensi vuodelle tarvittavat miljoonat eurot hankitaan

heli järvisen suulla seuraavaa

kaikkia asiantuntijoita mukaillen aivan enemmistö asealan ammattilaisista on sanonut että käsiaseiden saatavuudella on merkitystä aseturvallisuuden kannalta

tällä rahalla tullaan muun muassa korjaamaan venäjän karjalan sorateitä

voisivatko vihreät näyttää sellaisen kansainvälisen esimerkin jonka mukaan laillisten aseiden määrän rajoittaminen tai asekontrollin kiristäminen vaikuttaisi henkirikosten määrään vähentävästi

itä ja pohjois suomessa on avattu ja ollaan avaamassa useita kaivoksia

kun suomi tuki kreikkaa silloinen pääministeri vanhanen ja valtiovarainministeri katainen toitottivat suureen ääneen että meidän on pakko tukea kun kaikkien muidenkin euromaiden on tuettava kreikkaa

tiet joutuvat raskaan rekkaliikenteen käyttöön ja jo entisestäänkin heikossa kunnossa olevat tiet rikkoutuvat aivan lähiaikoina käyttökelvottomaan kuntoon

varsinkin syrjäseuduilla asuvien itäsuomalaisten on vaikea tätä ymmärtää

suuri oli kuitenkin meikäläisen hämmennys kun slovakian parlamentti päätti että he eivät anna euroakaan kreikalle

voisivatko vihreät myös kertoa selvyyden vuoksi kuka asealan ammattilainen on sanonut että laillisten käsiaseiden saatavuutta kiristämällä parannettaisiin turvallisuutta

vaikka kaivos olisi kuinka kannattava tahansa ei sillä ole suurtakaan merkitystä jos malmia ei saada markkinoille

arvoisa herra puhemies

kysyisin ministeri kataiselta

onko tälläkin kertaa niin että kaikkien euromaiden pitää ehdottomasti tukea irlantia että ei ole muuta vaihtoehtoa niin kuin viimeksi sanoitte

aikooko hallitus ryhtyä erikoistoimenpiteisiin jotta kaivoksien toimintaedellytykset tiestön osalta turvattaisiin

jos vihreät väittävät että aivan enemmistö asealan ammattilaisista on näin sanonut niin kai he osaavat nimetä minulle tämän enemmistön myös nimeltä

vai voisiko olla mahdollista että suomi tekisi slovakian tempun eikä lähtisi mukaan tähän hullutukseen

etsitään kaunis kiva hyvin koulutettu osapuoli lahjoittamaan lapsentekotarpeet

ihmettelen edustaja soininvaaran näkemyksiä turpeesta

kun suomessa on ilmaista raaka ainetta turvetta enempi kuin norjassa öljyä niin olemmehan me hölmö kansa jos me emme käytä sitä hyväksemme

iso britannia belgia japani ja yhdysvalloissa esimerkiksi maan pääkaupunki washington jossa on asekielto samainen kaupunki tunnetaan maailman murhapääkaupunkina

tämäkö on tulevaisuuden liiketoimintaa myös suomessa

mutta sitten eräs tärkeä asia josta ei ole vielä keskusteltu elikkä useammassa puheenvuorossa on kannettu huolta luvituksen hitaudesta

kun tarkemmin tutustuu tämän porvarihallituksen kaavailemaan kuntauudistukseen niin käy selväksi että hallituspuolueet ovat huolissaan ainoastaan äänisaaliistaan tulevissa kuntavaaleissa eivätkä lainkaan itse kuntalaisista ja heidän hyvinvoinnistaan

tarvitaan todellisia tekoja ja päätöksiä sekä rohkeutta puolustaa ja suosia suomalaista työtä ja yrittämistä kuten turveteollisuutta

voidaankin todeta että kiristyneet aserajoitukset tai jopa asekiellot eivät ole vähentäneet henkirikollisuutta tai edes aseväkivaltaa

tuhannet turhat valitukset ruuhkauttavat virastoja ja vaikeuttavat rakentamista ja yrittäjyyttä ja ennen kaikkea maaseutuyrittäjyyttä

hallitus keskittyy runnomaan läpi ja kehumaan nämä leimaa tällä välin kun kaavailemaansa kuntauudistusta ja unohtaa tyystin tärkeän asian eli yksittäisen ihmisen

kysynkin ministeriltä

koska laillisten aseiden osuus on häviävän pieni osa koko väkivaltarikollisuutta ja koska tuliase ei esineenä tee kenestäkään tappajaa

voisitteko ajatella niin että myös valitukset laitettaisiin maksullisiksi eivätkä vain luvanhakijat maksaisi niin kuin nyt

voisitteko hallituksessa tehdä kunnon ryhtiliikkeen ja ruveta puolustamaan suomalaista työtä kuten äsken mainittua turveteollisuutta

laillisten aseiden omistajien painostaminen ja heille rajoitusten keksiminen ei vaikuta rikollisuuteen suomessakaan se on päivänselvä asia

näin saataisiin turhat valitukset minun mielestäni huomattavasti vähemmäksi

on syytä vielä kerran toistaa se tosiasia että yhdistymispakko on edelleen mukana tässä laissa vaikka hallituspuolueiden edustajat toista väittävätkin

vai voitteko kuvitella ampumayhdistystä tai seuraa joka antaa yhdistyksen ulkopuolisen henkilön ampua yhdistyksen ampumavuoroilla yhdistyksen aseilla yhdistyksen virallisen ja poliisin hyväksymän ja kouluttaman ampumakouluttajan valvovien silmien alla kaksi vuotta ja vielä niin että tällaiselle yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle yhdistyksen ampumakouluttaja suostuisi kirjoittamaan joitakin todistuksia

kouluttajan kohdalla vastuukysymykset ovat edelleen aivan yhtä epäselviä kuin lääkärienkin kohdalla

koska yhdistyksillä on yhä edelleen oikeus itse valita jäsenensä tulee tämä varmuudella johtamaan myös mielenkiintoisiin oikeudenkäynteihin aina euroopan ihmisoikeustuomioistuinta myöten

edellä olevan perusteella ehdotan että ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset sekä hallituksen esityksessä tarkoitettu yleissopimuksen lisäpöytäkirja hylätään

edustaja blomqvist ei löydä sellaista kohtaa eikä tiedosta sitä olisiko ministeri wallin harhauttanut mutta mitä se muuta voi olla kuin harhauttamista jos ekana ministeri kertoo että dragsvikin säilyttäminen ei ollut kielipolitiikasta johtuvaa seuraavana päivänä hän sitten kertoo yleisölle ja tiedotusvälineille että se oli kielipolitiikkaa ja seuraavana päivänä hän kertoo että se oli perusoikeudellinen päätös

minä olen luullut että suomi kuuluu sivistysvaltioihin mutta kyllä tämä pääministerin puhe osoitti aivan toista muuta

ministeri guzenina richardsonin aloituspuheenvuoroa kuunnellessa tuli mieleen kalareissulla tapahtuva liukkaan matikan kiinniotto veneen pohjalta

miten on pääministeri onko isänmaallista se että me tuhlaamme rahat eulle pankkiireille miljarditolkulla mutta suomen omat köyhät kärsivät nälässä ja ruokajonot pitenevät ja eriarvoisuus maassamme kasvaa

sote uudistussuunnitelmissaan hallitus laittaisi sairaat ihmiset matkustamaan ensiksi pari kolme tuntia vastaanotolle mennessä siellä odottelemaan vuoroaan tunnin pari ja siitä vielä takaisin kotiin taas pari kolme tuntia

tämä on nykypäivää arvoisa ministeri maaseudulla

on täysin kohtuutonta että esimerkiksi kaksilapsisen pienituloisen perheen jolla on asuntolaina ja kaksi lasta tulot putoavat vuodesta toiseen toisen puolison yhden kuukauden nettotuloista puoleen

kun ottaa huomioon että valtaosa eläkkeistä maksetaan yksityisten eläkeyhtiöiden kautta niin nämäkin säästöt käytetään pörssiyhtiöiden johtajien porsasteluun

lain tavoitteena on välttää tilanne jossa suomi joutuisi kustantamaan ruandan kansanmurhaoikeudenkäynnin kaltaisia erittäin kalliita oikeuskäsittelyjä

on huomattava että eduskunnan enemmistö hyväksyi tämänpäiväisen istunnon alussa suoritetussa äänestyksessä tämän perussuomalaisten mielestä turhan lain koska meillä on jo toimiva laki sitä varten

lehtitietojen mukaan saksassa alkoi tällä viikolla oikeudenkäynti jossa kymmenkuntaa somalialaista syytetään saksalaisen laivan kaappaamisesta

siinä sitä onkin sitten suomen lastensuojelulla ihmettelemistä mitä tehdään niille itsensä alaikäisiksi ilmoittaneille partasuille jotka hakevat turvapaikkaa suomesta ja haluavat perheenyhdistämisen nimissä tuoda vielä pidempipartaiset nuoremmat sisaruksensa suomeen

pääministeri kuten useimmat edustajatkin puhui täällä luottamuksesta ihmisten luottamuksesta yhteiskuntaan mutta miten hallitus osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen

kuinka kansan luottamusta päättäjiin ja auktoriteetteihin voidaan lisätä kun ministerit itse ovat vähän väliä syytettyjen penkillä ja ne saadaan vaihdettua vasta kun vääryydet ovat sitä luokkaa että suomalaisten sietokyky oikeuskansleria myöten ylittyy

perussuomalaisten mielestä mahdollisiin oikeudenkäynteihin tuhlattavat kymmenet miljoonat eurot olisi käytettävä kansalaistemme hyvinvointiin

ja jos rosvot haluavat hyötyä ruuasta se on kätevämpää ryöstää maissa jossa se on haltuunoton jälkeen helppo myydä korkeaan hintaan hädänalaisille tai pistellä sitten se omaan poskeensa

arvoisa herra puhemies

elintarvikejakelun ryöstöuhkia vastaan oikea ratkaisu olisi ollut ykn alainen laaja maalla toimiva siviilioperaatio ei euroopan unionin merellä toimiva sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio jonka ensisijaisena tavoitteena on suojella eurooppalaisten etuja ei nälkää näkevien etuja

juhantalo ilmoitti hoitavansa skopin intressit siis pankille valtion varoja jos pankki huolehtii hänen intressistään

pääministeri jyrki katainen antoi suomen akatemian ymmärtää että jos he ryhtyvät rahoittamaan pekka himasen hanketta eli hoitavat pääministerin ti laustutkimuksen akatemia saa edelleen tutkimusrahaa valtiolta

kun käsittelimme lähetekeskustelussa atalanta selontekoa kokoomuksen vasemmistoliiton sekä vihreiden edustajat etunenässä antoivat ymmärtää että miinalaiva pohjanmaan operaation myötä somalipakolaisten tulo eurooppaan ja suomeen vähenee jos ei peräti lopu

ei pääministeri tätä suoraan sanonut edustaja zyskowicz mutta näin suomen akatemiassa ymmärrettiin asia

mitä sotapeliä se tämmöinen on ministeri wallin

seisotteko hyvät edustajat edelleen tämän näkemyksenne takana

tiedehallinnon keskuselin laitettiin maksamaan suuri summa rahaa tutkimuksesta joka ei millään ilveellä olisi koskaan läpäissyt sen omia valintakriteerejä

en vastusta putkihanketta mutta en usko hetkeäkään ja toivon että ette usko tekään ministerit siihen etteikö venäjä lisäisi sotilaallista läsnäoloaan itämerellä putken valmistuttua

perustuslakivaliokunta tutki tapauksen oikeudellisuutta ja varmaankin teki sen pohjalta aivan oikean päätöksen

arvoisa puhemies

on mielestäni erittäin merkillistä että vihreiden mielestä se päästää oikeuksiin pähkäokeus leville olemalla mukana päästöoikeuksissa voitaisiin tappaa suomalaisia lentoyhtiöitä

koska tulijat eivät ole niitä kaikkein hädänalaisimpia joille ruokakuljetusten perillemeno myös maissa on kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys

uskotteko

päivä tai

kuinka suhtaudutte siihen että suomen huoltovarmuus riippuu siitä että itämerellä on suomen kauppalaivastolle vapaa kulku

on huomioitava että himaselta tehtyyn tilaukseen liittyy läheisesti myös moraalinen puoli josta pääministeri katainen muistaa itsekin usein mainita

sitten ihmettelen myös sitä jos täällä finnairin lausunnossa sanotaan näin että jos eun päästökauppa runnotaan läpi väkisin pakottaen muut valtiot ja lentoyhtiöt osaksi järjestelmää jota ne eivät tue tulee tästä aiheutumaan monimutkainen tilkkutäkki järjestelmiä kilpailun vääristymistä sekä mahdollisesti jopa ed

arvoisa puhemies

olisikin luullut että perustuslakivaliokunta olisi löytänyt edes pienen nuhtelun tai huomautuksen aiheen pääministeri kataisen toiminnasta mutta mitä vielä

eduskunta ei vastoin ulkoasiainvaliokunnan ehdotusta hyväksy suomalaisten joukkojen osallistumista eun sotilaalliseen atalanta operaatioon somalian ongelmat eivät edelleenkään ratkea sotalaivoilla

tuntuu käsittämättömältä että tällainen pieni summa on pyyhitty talousarviosta pois

järvinen kauppasotia tätäkö te haluatte tällä päästökaupalla

tuleekin mieleen että tilatessaan mieleisensä tutkimuksen tuttavaltaan pääministeri katainen halusi varmistaa sen ettei selontekoon tulisi liikaa perussuomalaisten linjauksia vaan linjaukset olisivat hänen oman maailmankatsomuksensa mukaisia

oikeuskanslerin mukaan pääministeri sekä valtioneuvoston kanslia vaikuttivat ratkaisevasti siihen että suomen akatemia saatiin himas hankkeen rahoittajaksi

akatemian entisen strategiajohtajan leena treuthardtin mukaan akatemian hallituksessa oltiin huolissaan väleistä valtioneuvoston kansliaan

arvoisa puhemies

koska pääministerin tulevaisuusselonteon tilaamiseen liittyy paljon moraalisesti tuomittavia ja kyseenalaisia piirteitä olisi enemmän kuin aiheellista tehdä pääministeriä vastaan epäluottamuslause mutta koska perustuslakivaliokunnassa oli päätöstä tekemässä myös kaksi perussuomalaista kansanedustajaa niin jätän epäluottamuslauseen tällä erää tekemättä vaikka niin kovasti mieli tekisi

toteutuessaan tämä esitys vaikeuttaisi suomalaisen ampumaurheilun asemaa ratkaisevasti

tämä kyllä hankaloittaa erinomaisesti mailia

edustaja

venäjä on lisännyt sotilaallista aktiivisuutta itärajan läheisyydessä käynnistämällä toimintojaan jopa lakkauttamissaan sotilastukikohdissa sekä tiedottamalla tehokkaasti suomen rajan läheisyydessä pitämistään sotilaallisista harjoituksista

mitä puolustusministeri haglund vastaa itä suomessa asuville kansalaisille tämänhetkisestä ja odotettavissa olevasta tilanteesta

arvoisa puhemies

virolaiselle

kun me olemme saaneet valiokuntaan erilaisia lausuntoja asiantuntijoilta muun muassa finnairilta ja finncommilta he painottavat sitä että tämän päästökaupan myötä lentoliikenne saattaa loppua määrätyillä reiteillä

kyseenalaistatteko te ed

kysyisin ministeriltä kuinka hyvin te itse olette lukenut tätä selontekoa kun väititte puheenvuorossanne ettei pakkoliitoksia ole tehty eikä tulla tekemään mutta kuitenkin sanan käyttö sivu yhdeksäntoista

vastoin jonkin kunnan tahtoa osaliitos on tehty vain viisi kertaa

surullisina esimerkkeinä tästä ovat sudanin darfurin ja ruandan kaltaiset verilöylyt jotka kohdistuivat viattomaan siviiliväestöön lapsiin naisiin sekä vanhuksiin

siksi maailman maat pyrkivät yhteistyössä luomaan kansainvälisiä oikeuslaitoksia ja käytäntöjä joiden avulla sotarikoksiin syyllistyneet henkilöt saatetaan oikeuden eteen

on myös muistettava että valiokunnan käsittelyssä kaikki kirkkokunnat vastustivat lakiesitystä